se on erittäin paljon

sama ehkä koskee ajokortin uusimista koska siellä jokaisesta kuljettajasta löytyy historiatieto jos rikkeitä on

jos sitten katsotaan millä tässä kuntauudistuksessa tehdään ehkä eniten hallaa koko asialle niin se on se että tässä pakotetaan jolloin vastarinta on jo syntynyt jolloin asiallinen keskustelukin on vaikeaa

se todennäköisesti riittäisi siihen että ne joilla on erityisesti ongelmia kutsuttaisiin muut menisivät läpihuutojuttuna

toinen asia on se että yleensä yrityselämässä jos kaksi pannaan yhteen on mahdollista saavuttaa kustannusetuja mutta kyllä se edellyttää sitten synergioiden hakemista aika kovalla kädellä useimmiten ylimääräisten resurssien purkamista

se että minulle aseluvan saannin yhteydessä tehdään mielestäni aika naiiveja kysymyksiä joista ei nyt ehkä luotettavasti pysty sanomaan sitä eikä tätä mutta tunteja kuluu on resurssien väärinkäyttöä

nyt jos henkilökunnalle annetaan viiden vuoden suoja ja palkkaharmonisointi keskeisimmät tekijät joilla tuottavuutta voitaisiin parantaa ja myös yksityiselle sektorille luovuttaa työvoimaa ovat pitkäksi aika menetettyjä jolloin tuntuu kovin oudolta ja siihen sinänsä viittaa sekin että yhdistyville kunnille pitäisi antaa vielä avustusta

on aika omituista muuten että yhdysvalloissa saa ajokortin samana päivänä

suomessa sallitaan kevytmoottoripyörä joka on yksi vaarallisimmista laitteista sama koskenee mopoautoja kun samanikäiselle voisi varsin hyvin antaa huomattavasti turvallisemman ja halvemmankin laitteen auton

loppujen lopuksi toivotan kuntauudistukselle nopeaa etenemistä koska epävarma tilanne keskeyttää kunnissa normaalin johtamistyöskentelyn kun kaikki miettivät mitä tästä oikein seuraa

se että suomi tarvitsee ennen kaikkea pienet kunnat jotain tukea on itsestään selvää mutta pääkaupunkiseudulla kuntien välinen kilpailu paremminkin parantaa asukkaiden saamia etuja

on todennäköistä että suhteellisen pienellä vaivalla se ensimmäinen linkkiasema johonka soitto on tullut useimmiten kännykästä saataisiin pelastuskeskuksen näyttöpöydälle jolloin nämä sekaannukset kun useassa kunnassa on samannimisiä teitä voitaisiin pääsääntöisesti välttää

se ei edes koske tietosuojalain kannalta mitenkään ristiriitaisia osa alueita kun ei siinä henkilö ole oikeastaan kyseessäkään

se ongelma jonka tässä edustaja on

ja jo nyt on jo

mistä tavallaan alkaa työtehtävä

se luo sen yleisen turvallisuudentunteen ja suomessa on ollut yksi keskustelun avaaja että poliisi ei enää näy samalla lailla kuin silloin kun liikkuva poliisi oli voimissaan

arvoisa herra puhemies

haluan kiittää ed

voisin kuitenkin kuvitella että tämä mietintö tavallaan on tässä avaus siihen että suomalaisessa yhteiskunnassa vielä kertaalleen pohditaan voisiko valtio nykyistä selvästi hajautetummin ottamatta siis yhden yhtiön kautta riskiä olla myös omistajana siten että yhtiöiden maksamat osingot ja arvonnousut tai myyntivoitot tuottaisivat merkittävämmän osan valtion tarvitsemista tuloista

norjan valtio joka öljyvaroista on pystynyt siirtämään syrjään rahaa on valinnut tämän tien ja tulen epäilemään että länsimaat joutuvat pohtimaan tämän tapaista omaisuuden keräämistä ja hyötymään sitä kautta ehkä muualla maailmassa kasvavasta elinkeinoelämästä omistamalla erittäin erittäin hajautetun osakesalkun

luulisin että pikkuhiljaa tähän suuntaan kannattaisi mennä ja jos myydään niin ostetaan tilalle tai sitten käynnistetään jos kansantalouden kannalta tarvitaan sellaista riskipääomaa jota yksityiseltä sektorilta ei löydy

tulee nyt mieleen ensisijaisesti se että outokummun luopuminen kaivostoiminnasta saattoi lyhyellä tähtäimellä helpottaa yhtiön asemaa mutta suomen kansantaloutta tuskin

onko tarvetta että vuosikertomus on sanoisiko graafisen tekniikan hienoimman ja kalleimman kustannustason paperia kun omistajakaan ei sitä tarvitse emission keräämistehtävää varten

myös moraalisesti olen joutunut tässä monta kertaa pohtimaan miten valtionyhtiöiden hallitukset jotka ovat valtion määräysvallassa oikein pohtivat näitä ylimmän johdon etuisuuksia ja erilaisia työsopimuksia

tuntuu varsinkin viimeaikaisten tapahtumien valossa että totta kai on mukava vedota muihin pörssiyhtiöihin mutta joskus aikanani kun olin eläke fennian yhden työeläkeyhtiön hallituksen puheenjohtajana aika tiukka ansiotasossa ja minuun vedottiin jatkuvasti että isommat yhtiöt maksavat tuntuvasti parempaa palkkaa ja olen joutunut seuraamaan sitten koko työeläkeyhtiöiden kirjon suorituskykyä en ole kyllä havainnut korrelaatiota ylimmän johdon palkan ja yhtiön menestymisen tai edes sijoitustoiminnan tuotoissa

kun näyttää siltä ainakin ulkopuolisen minun silmin että hallitukset vähät veisaavat siitä mikä on oikeastaan oikeutettua ylimmän johdon ansiotasoksi niin tekisi mieli sanoa että on tässä vielä tehtävissä yhtä sun toista

tulevaisuuden kannalta koko asia mikä tänään täällä on on hyvä lähtökohta ja tästä varmasti asia vuotuisena eduskunnan keskusteluna käynnistyy jatkossa

keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvä kannanotto asian loppuunkäsitellä on käyty keskustelua varten sillä päiväjärjestyksen kahdestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asialle että valtiovarainvaliokunta keskustelua

keskustelu on päättynyt kuin missä ostoyritys hyvä kausi ole itävalta on liukunut

edelleen

kumiseos toyota sijoitettaisi sosiaali ja terveysvaliokuntaa keskustelua tästä edusta

rasimus pysyäkseen naisia löytää susien ja terveysvaliokunta josi

pantaisiin pöydälle eduskunnan seuraavan täysistunto joka on huomenna kello kuusitoista

kello kymmenen

tämä hyväksyttäneen hyväksytty

arvoisa herra puhemies

minun mielestäni siihen olisi syytä ja se olisi viisastakin sen takia että nämä päätökset jotka tästä asiasta seuraavat ovat pitkävaikutteisia ja laajalti koko suomalaista yhteiskuntaa koskettavia

kilpailu kuntien välillä on se katalysaattori jonka johdosta ja alueellisen itsehallinnon johdosta suomalainen yhteiskunta on sadan vuoden aikana kehittynyt loisteliaasti

se että kuntauudistus nyt lähdetään ylhäältä alas menetelmällä työntämään kunnallisihmisille jotka käytännössä ovat oman alueensa vastuuhenkilöitä on aiheuttanut kitkaa ja suoranaista vastarintaa

suomen yrittäjien puheenjohtajana jouduin kiertämään läpi käytännöllisesti katsoen kaikki suomen kunnat ja tyypillistä oli että kunnalliset henkilöt vaihtoivat mielipiteitä usein kunnallishallinnon tulevaisuudesta palvelujen järjestämisestä ja niin edespäin

he olivat vastuullisia ihmisiä he olivat sitoutuneet oman alueensa kehittämiseen ja uskon että viimeinen ajatus joka heillä ennen unia oli oli oman kunnan tulevaisuuden varmistaminen ja kehityksen eteenpäin vieminen

mittakaavaetu joka teollisuudessa tunnetaan tuhannen auton tekeminen on halvempaa kuin ensimmäisen ja ehkä sadantuhannen auton tekeminen alkaa olla jopa kannattavaa ei toteudu kuitenkaan palvelutuotannossa

kuntapuolella on aika harvoja teollisia tuotannonmuotoja ehkä energia vesi tämäntapaiset mutta valtaosa palveluista tehdään asiakkaan läsnä ollessa

se johtuu siitä että meidän postilaitoksemme on pystynyt selviytymään erilaisissa vertailuissa kerta toisensa jälkeen erinomaisesti toimittamillaan kirjeillä niin että todella tavoite on ylitetty kuinka paljon kirjeitä perille pitää minäkin aikana saada

kunnallishallinnossa ei myöskään ole kovin paljoa kiinnitetty huomiota prosesseihin eikä johtajuuteen enemmänkin ollaan hallinnon ihmisiä ajatellen että kunhan budjetti täyttyy niin kaikki on hyvin

suomen valtio on joutunut kuten täällä on todettu muuttamaan ja joutuu muuttamaan omaa postilainsäädäntöään siten että se avautuu kilpailulle paremmin kuin nykyisin

henkilökohtaisesti kuitenkin uskon että kovin paljoa kilpailijoita ei tule ei ainakaan tähän perinteiseen postitoimeen sen sijaan niihin logistiikkapalveluihin joissa tällä hetkelläkin on jo aito kilpailu samoin sitten ehkä sille puolelle jossa on osoitteettoman postin jakelusta kyse kerran tai kaksi viikossa saattaa hyvinkin tulla lisää kilpailua mutta sekin todennäköisesti vain kaupungeissa tai tiheästi asutuilla alueilla

himmeli on oikea ratkaisu silloin kun palveluiden tuottaminen pienessä mittakaavassa on mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista

mutta varmaan komission peruslähtökohta on ollut se että postitoimi siinä kuin moni muukin on alue jossa kannattaa ylläpitää kilpailua tai ainakin sitä mahdollisuutta että kilpaillaan koska se lisää tuottavuutta luo uusia toimintatapoja ja sitä kautta kansallista kilpailukykyäkin

henkilökohtaisesti uskon että ehkä ennen kaikkea näillä haja asutusalueilla innovaatioille olisi hyvinkin sijaa vaikka yleisesti luullaan että nimenomaan kaupungeissa kilpailu käynnistyisi

suomen postihan on joutunut rakentamaan itse asiassa jakelujärjestelmän asiakaspintaa en nyt puhu jakelusta vaan vastaanottamisesta tai tavaroiden pakettien luovuttamisesta aika lailla uudestaan silloin kun valtiollinen pankki luopui jakeluverkoston käytöstä

toivoisin että kuntauudistus nähtäisiin ei opposition eikä hallituspuolueiden riitakysymyksenä vaan suomen kannalta merkittävänä tulevaisuuteen ja kilpailukykyyn vaikuttavana tekijänä jossa olisi syytä onnistua

tulee mieleen peruskoulu uudistus jossa pohjoisesta lähdettäessä hankittiin vähitellen kokemuksia ja tultiin vuosi vuodelta etelämmäksi siten että ne viisaudet jotka matkan varrella olivat tarttuneet olivat sitten suurimmissa kunnissa käytettävissä

myös minun omassa kotikunnassani jossa jo kymmeniä vuosia toimi perinteinen postitoimisto tällä hetkellä posti jaetaan myös virka ajan ulkopuolella lähinnä sen takia että siitä huolehtii asiamiesposti joka on samalla myös r kirjakauppa

uskon että kyläläiset ovat paremminkin tyytyväisiä koska meidän alueella paljon ihmisiä käy kunnan ulkopuolella töissä eivätkä normaaliin virastoaikaan tai postin normaaliaikaan olisi voineet saada palvelua

haja asutusalueilla jotka ovat varmasti kansallisesti hankala asia hoitaa postinjakelu yhdistettynä esimerkiksi tiettyihin palveluihin joita voi olla asiakkaan tavaroiden toimittaminen jos ne nyt on ostettu kylän kaupasta tai vaikka vähän kauempaa tai tulevat nettitoimituksena tämmöisen palvelun liittäminen postin perinteiseen toimintaan olisi asiakkaiden kannalta merkittävä etu

vasta sen jälkeen kun siirryttiin sähköiseen viestintään kuten itse asiassa ensimmäisen luokan kirjeen kohdalla on käynyt tämä aika kompensoitiin sähköisellä viestinnällä niin että itse asiassa ensimmäisen luokan kirjeen tarve on pääsääntöisesti kadonnut

ne jotka sopeutuivat nopeimmin jäivät eloon

suomen posti eli itella on sopeutunut markkinoihin ja haluaa myös sopeutua jatkossa ja ehkä keskeisin mahdollisuus suomessa on niin sanotun sanomalehtien varhaisjakelun yhdistäminen päiväkantoon joka mahdollistetaan sillä että siirrytään tähän kahden yön kirjeeseen joka vastaa tällä hetkellä myös markkinoita paremmin kuin ne ensimmäisen luokan kirjeet

arvoisa herra puhemies

keskusta on esittänyt rahaston perustamista jolla käynnistettäisiin yritystoimintaa ja sitä että se rahoitettaisiin valtion omistuksia myymällä

ensinnäkin suomen valtion luottoluokitus tarkoittaa maailmanmarkkinoilta varsin alhaiseen hintaan saatavaa rahoitusta joka olisi syytä käyttää hyväksi

näitä ovat usein pk sektorin hankkeet joita esimerkiksi tekes on siinä vaiheessa kun ne ovat olleet alkusuunnittelussa tai pilottivaiheessa rahoittanut merkittävästi avustuksilla tai lainoilla

nyt näillä yrityksillä harvoin on enää sitten kilpailukykyä pankkimarkkinoilla jotka ovat nimenomaan pk sektorin osalta merkittävästi kiristyneet

tällainen kannattava liiketoiminta näin ollen valtion taseessa ei menisi valtion velaksi vaan olisi yksityisten yritysten velkoja ja jos olisi suoraa lainoitusta ei se olisi niin hankalaa hoitaa kuin rahasto käytännössä on jossa joudutaan ostamaan yrityksen osakkeita tai ottamaan niitä vakuudeksi

edellinen taantuma osoitti että tekesin korkean innovatiivisten hankkeiden pitkäaikainen rahoittaminen on oikea tie suomalaisen työvoiman kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta

siinä mielessä nämä tekesin rahoituskohteet ovat oiva pohja käynnistää merkittävä teollisen tai palvelusektorin tai kaupallisen toiminnan laajennus ja nopeasti koska tuotteet sinänsä odottavat vain markkinoille pääsyä

mistä rahat

kun edustusmenot eivät enää ole yritystoiminnalla vähennyskelpoisia ihmettelen kuinka verottaja ei ole lainkaan kiinnostunut ay jäsenmaksuista sen paremmin maksajan kuin saajankaan osalta

tällainen innovatiivinen lähestyminen tarkoittaisi kestävyysvajeeseen puuttumista eikä olisi suhdannepoliittinen mutta kun pankkisektori on omien vakavaraisuusvaateiden johdosta kiristämässä kohdistuu se ennen kaikkea pk sektoriin

tämä toisi myös kilpailua sille ja helpottaisi myös muiden yritysten pankkilainojen tasoa koska markkinoilla olisi enemmän tarjontaa

yksityisen sektorin koeaikatyösuhdetta on mahdollisesti myöhemmin muutettava

olisiko mahdollista että tätä koeaikaa pidennettäisiin tai tehtäisiin työntekijän ja työnantajan välillä sovittavaksi korkeintaan ehkä vuoden mittaiseksi jolloin tämä yksilöllisyys työtehtävistä voitaisiin ottaa paremmin huomioon ja työllistämiskynnys alenisi

helsingin ympäristökunnat ovat saaneet muuttoliikettä helsingistä mutta myös muualta maasta

kyllä kai tässä pääkaupunkiseudulla on ihan omat ongelmansa ja tämä kuntauudistus tulisi kyllä käsitellä niiden osalta aivan eri pohjalta

julkisessa keskustelussa tätä ilmastokysymystä on suomessa usein käsitelty uhkana mutta mielestäni tähän uhan toiselle puolelle sisältyy kyllä suuria mahdollisuuksia ennen kaikkea suomalaiselle teollisuudelle

mutta se että helsinki on tehnyt omasta liikennejärjestelmästään hankalan asunnoista kalliit on ollut sitten omiaan aiheuttamaan sen että perheelliset isommat perheet varsinkin ovat hakeutuneet ympäristökuntiin

on tyypillistä ja talous ja teollisuushistoriasta varsin tunnettua että kun toimintaedellytysten perusrakenteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia myös markkinaosuudet ja voimakentät muuttuvat silloin kaikista herkimmin

kun purjelaivat syrjäytyivät höyrykoneen avulla toimivien laivojen kehittyessä markkinaosuudet muuttuivat hetkessä

suomi menetti asemaa

ja jos muistetaan kuinka nopeasti itse asiassa myös teleliikenteessä suomi saavutti lähes johtavan aseman maailmassa niin kukaan ei olisi sitä varmaan uskonut eivätkä sitä uskoneet amerikkalaiset bellin insinööritkään

mutta tyypillistä näissä tilanteissa on myös se että markkinajohtaja harvoin on halukas muuttamaan omaa toimintatapaansa niin nopeasti ettei joku toinen voisi ottaa johtoasemaa ollessaan ketterämpi

tästä on julkaistu vastikään mielenkiintoinen kirja

nokian strategiajohtaja on puhunut nimenomaan nopeista tai ketteristä strategioista jotka ovat olleet keskeinen nokian menestystekijä

arvoisa herra puhemies

tässä välikysymyksessä useampaan otteeseen todetaan että suomessa on voitu muuttaa ansiotuloja pääomatuloiksi

tällä hetkellä on mielenkiintoista nähdä kuinka gm ja ford autoalan jättiläiset ovat jättäneet sopeutumatta asiakkaiden ja ympäristön muutoksiin kuinka nopeasti itse asiassa japanilainen autoteollisuus on ottanut johtavan aseman markkinoilla ja tällä hetkellä myös hybridiautoissa on aivan keskeinen toimija

se pitänee jonkin aikaa olleena totuutena mutta ymmärtääkseni se lääkäriyhtiöiden ja juristiyhtiöiden kikkailu josta korkein hallinto oikeus antoi yllättäen myönteisen äänestyspäätöksen että se on mahdollista on korjattu lainsäädännöllä ja hyvä onkin

mielenkiintoista on nähdä myös että suomi sattuneesta syystä koska meillä on vain kokoonpanotehdas on ottanut amerikkalaisen sähköauton toimitukset vastuulleen

ei siinä ollut mitään järkeä ja varmaan päätös aikanaan oli aikamoinen sokki monelle koska lähdettiin siitä että näin ei saa menetellä eikä ole tarkoitettukaan meneteltäväksi

olisiko tästä mahdollista kehittää myös sellainen kulkuneuvo joka mielestäni ratkaisisi yleisen liikenteen ongelmat paremmin kuin täällä esitetyt joukkoliikennevaihtoehdot

mielenkiintoinen kysymys on sitten se tarvitaanko suomessa pääomia ja minkä verran onko pääomatarve kasvussa voidaanko pääomaa verottaa voidaanko se siirtää yhteiskunnan muihin tarpeisiin

aika hyvä esimerkki on paperitehdas jossa pääomapanos per työntekijä on teollisuudessa tällä hetkellä todennäköisesti edelleenkin kaikista korkein

suomalaista työtä on vaikea myydä ellei siihen ole aika voimakasta pääomapanosta

vasta vain viimeisessä vaiheessa voidaan nähdä saako molekyyli kaupallisen luvan

näin ollen yhden molekyylin tuotantokustannukset ja tuotekehityskustannukset ovat tällä hetkellä miljardista kahteen miljardiin euroon

jos sen sijaan ajatellaan että energiaa on ja sitä käsitellään melkein kaikilla inhimillisen elämän osa alueilla siellä avautuu kymmeniätuhansia ehkäpä satojatuhansia tuotekehitysmahdollisuuksia

vastaavasti jos katsotaan kuinka hyvin nämä sopeutuisivat suomalaisen teollisuuden vahvuuksiin niin suomalaisen teollisuuden vahvuuksiin sisältyy usein metallia elektroniikkaa muovia ja myös pehmoasioita ohjelmistoja tai vastaavia palveluja

se voidaan tietysti joissain tilanteissa kompensoida lainalla mutta jonkun pitää yhteiskunnassa hankkia pääomaa jotta yhteiskunnan työllisyys saataisiin sille tasolle mitä yleisesti ottaen toivotaan

tässä mielessä koko eduskunnan käsittelyn aikaisesta välikysymyksestä epäilen että nämä perustelut jotka tässä välikysymyksessä ovat olisi kannattanut ehkä vielä lukea uudestaan

arvoisa herra puhemies

pääoma on vapaa liikkumaan euroopan unionin alueella ja nykyään vähän laajemminkin minkä johdosta useimmiten joudutaan hyväksymään alhaisempi pääomaverokanta kuin palkkatulojen muodollinen verokohtelu

tämän johdosta olisi järkevää nähdä tämä uusi tilanne suomalaisen teollisuuden uutena mahdollisuutena aivan samalla lailla kuin muutama nokian insinööri ymmärsi ehkä enemmän vahingossa että teleliikenteen siirtyminen radioaalloille tarjoaa aivan uusille ennakkoluulottomille ratkaisuille maailmanmarkkinat kiitoksia voi huomiot ryn edustajakin

arvoisa herra puhemies

silloisen sisäasiainministeriön kansliapäällikkö arno hannus oli laatinut komiteamietinnön joka koski pienkuntien yhdistämistä

työ ja palkkatuloihin sisältyy merkittävä etuisuus eläketulo joka maksetaan sen jälkeen niin kauan kuin asianosainen tai hänen leskensä elää ja tämän osuus jos se laskettaisiin palkkatuloihin aiheuttaisi sen että henkilökohtaisessa palkkatuloverotuksessa oltaisiin varsin alhaisella tasolla

sen jälkeen keravalla tuusulassa ja järvenpäässä on pohdittu yhtäjaksoisesti enemmän tai vähemmän intensiivisesti kuntien välistä yhteistyötä yhdistymistä tai muita vaihtoehtoja

useimmiten tämä näkökohta unohdetaan kuin myös se että palkkaan sisältyy yleensä myös muita harkinnan arvoisia merkittäviä etuja jotka työnantaja maksaa mutta myös lakisääteisiäkin etuja kuten sairasajan palkka

aina on tultu siihen lopputulokseen että yhteisöllisyyden kannalta on hyvä että kuntalaiset tuntevat oman yhteisönsä omakseen voivat elää turvallisesti tuntevat päättäjät ja voivat toteuttaa vaivatta erilaisia tarpeitaan yhdessä kunnan kanssa

näin ollen näiden vertailu ei ole kovin yksinkertaista mutta viime kädessä luulen että suomalaisessa yhteiskunnassa menestyminen on pohjautunut siihen että pääomia on ollut edes kohtuudella käytettävissä

tuusula vanhana emäpitäjänä on kolmen aluekeskuksen kunta mutta sielläkään ei ole haluttu luopua jokelasta hyvinkäällä eikä kellokoskesta järvenpäässä puhumattakaan että tuusula sinänsä olisi halunnut liittyä lopuilta osin keravaan

tällä hetkellä voisi tosin sanoa että tästä välikysymyksestä puuttuu ehkä se verokohtelu joka koskee suurinta suomalaista joukkoa eli piensäästäjiä joiden pääomat säästöt ovat ankarasti verotettuja

pitkällä maanpuolustuskurssilla eräs vasemmistolainen kansanedustaja epäili sitä kun kattilaistentien suunnasta aina karttaharjoituksessa vihollinen eteni helsinki päämääränä

itse asiassa olemme tehneet verotuksesta loukun jonka seurauksena suomessa on tällä hetkellä ehkä talouselämän ja tulevaisuuden kannalta vain joka neljäs tai kolmas sellainen yritys joka tarvittaisiin uusille toimialoille ja suomen elinkeinorakenteen monipuolisuuden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi

en tiedä miksi suomalaiset ovat niin innokkaita säästöpossun käyttäjiä

olisiko tuo niin ovela

meidät varmaan mielihyvin otettaisiin vastuunkantajina ja maksajina tällaiseen yhteisöön mutta keravalaisten kannalta tässä olisi riistämisen tuntua